se meidän on syytä tiedostaa että daesh ei jätä sitä vapaaehtoisesti ja ikävä kyllä monien sotatoimien ensimmäiset ja suurimmat uhrit ovat siviilejä

rehulakin todisti kaiku vastasi kun kiveen huusin eli esityksellä ei ole vaikutusta kansaneläkkeensaajien asemaan

mutta nyt on tavallaan tämä eun avunantolauseke ensimmäistä kertaa käsittelyssä ja tässä katsotaan sen kokemuksia ja sitten näissä on aika paljon päällekkäin meneviä leikkaavia pintoja esimerkiksi erbil operaatioon pyydetään molemmissa ja näin poispäin

perussuomalaiset haluavat että ensin satsataan oman maan puolustamiseen rajavalvontaan siihen että kalusto on kotimaassa kantahenkilökunnan ja varusmiesten hyvinvointiin sekä aktiiviseen reserviläistoimintaan

aivan lopuksi herra pääministeri ja sosiaaliministeri

silloin kun istuttiin siinä komiteassa silloin kolmihenkinen perussuomalaisten eduskuntaryhmä teki jo silloin tämän puoluelain muutosesityksen lakialoitteena ja varmasti muistatte että ajoimme siellä yhdessä pieniä puolueita suosivaa vaalilakia

esimerkiksi tällä hetkellä tämä kuolinpesämetafora näyttäytyy meille eurotukipaketteina mikä on ollut kahden edellisen hallituksen rajua virhepolitiikkaa mistä nyt sitten kuolinpesässä kärsimme

kun te sanotte että nämä raide ja muut investoinnit niin kun katson valtiovarainministeriön taulukkoa paketin suorat fiskaaliset vaikutukset valtiontalouteen niin näiden investointien kohdalla teidän hallituskaudellanne ei mitään

arvoisa puhemies

eli kyllä tämä on parempaan päin menevä asia ja se on pitkän neuvotteluprosessin tulos jossa kaikki osapuolet niin kuin aina kun näitä syntyy joutuvat tekemään yhteistyötä

arvoisa herra puhemies

tehdään parempi diili vähemmän euta ja parempaa euta ja lopulta siitä kansanäänestys

kyllä me tästä selviämme mutta antakaa ihmisille mahdollisuus

tämä on kyllä vaikea asia

eli tämä oli erittäin onnistunut lainaus hyvällä huumorilla juuri sellaista mitä eduskunnan salissa pitää ollakin

siellähän on erittäin suuri jännite demokraattien protektionistisen siiven kanssa ja republikaanisen siiven kanssa niin ettei se asia siellä yksi yhteen ole ja heillä on tämä näkökulma siellä olemassa

perussuomalaiset eivät tätä hyväksy

juuri tämä riski tässä on olemassa että kun isil joutuu ahtaammalle sekä syyriassa että irakissa niin se hakee muita väyliä ja tällä hetkellä se muu väylä on libya

vapaassa maassa on vapaa liikkuvuus

mitä sitten näihin itsenäisyyspäivän juhliin tulee

ihmisen pitää saada mennä paikasta toiseen vapaasti minne haluaa ilman että se on kenenkään tiedossa missä hän liikkuu kenen kanssa hän liikkuu ja kuinka paljon hän liikkuu

ikävä kyllä tämähän on pidemmän ajan kehitys

minä uskon suomalaiseen työhön ja yrittämiseen korkeaan laatuun ja suomalaiseen työhön

jo viime hallituksen aikana taisi kymmenkunta lähetystöä lakkautua kokonaan

tässä on kysymys siitä että historiassa vietiin suomen kansalta äänioikeus presidentinvaaleissa poikkeuslailla rauhan aikana ja tämän manööverin varmistamiseksi ostettiin rahalla tietty osa edustajista

tämä on kansalaisvapauskysymys jos joku ja tämä on sellainen periaatteellinen kysymys että mielestäni suomea ei pidä ajaa sellaiseen orwellilaiseen järjestelmään jossa kontrolloidaan liikkumista ja joka johtaa väistämättä siihen että erilaisia rekistereitä ruvetaan yhdistelemään

me katsomme että avoin ja kansainvälinen suomi on ollut meidän kantasuomalaistenkin etu ja meidän menestyksen ja hyvinvoinnin tae tähän asti ja ihan taatusti se tulee olemaan sitä myös tulevaisuudessa

meille on siis etu jos meillä on selvät pelisäännöt joihinka me voimme vedota jotka ovat läpinäkyvät

käsitellään nyt vähän tätä vasemmiston linjaa laajasti

ja tietenkin kun saadaan talous nousuun ja resurssit paremmiksi totta kai silloin voidaan myös kaikki juhlat järjestää

kyllä se on hyvin tärkeätä että kehitysmaissa syntyy yritystoimintaa tulee työllisyyttä

sosialidemokraatit ja vasemmistoliitto vastustivat kreikan ensimmäistä pakettia vastustivat irlannin pakettia

tämä on myös erittäin tärkeä tulonlähde heille

tällä viikolla on varmaan aihetta hetkeksi pysähtyä sen kysymyksen ääreen miltä nokia olisi näyttänyt jos rajat olisi suljettu ulkomaisilta osaajilta jos tähän maahan ei olisi saatu yritysten käyttöön parhaita mahdollisia osaajia ympäri maailman

ja tämä maailma on sellainen että kun kohta eurooppa jos se menee tätä rataa on taantuva niin on kaksi mahdollisuutta

vielä oikeastaan ihan viimeiseksi haluan tästä suomiruotsi yhteistyöstä sanoa kun varapuheenjohtaja salolainen kysyi yhdysvallat suhteista

te olette ainoat vasemmistolaiset sieltä vasemmistoliitosta erottaneet ryhmästä ja meinaatte vielä erottaa puolueestakin ne jotka toteuttavat sitä politiikkaa jota te vaalien alla ajoitte sitä politiikkaa joka teidän vaaliohjelmissanne oli

ei tällä ole tämän päivän kanssa sen enempää perussuomalaisten kuin vasemmistoliiton kuin vaikka rkpnkään kanssa tekemistä

tässä on aivan sama asia

mitä te sanotte tähän periaatteelliseen kysymykseen kansalaisen ja yksilön oikeusturvasta olla valvomatta tässä vapaassa maassa

se että me saamme tämän terroristiporukan rahoituksen katki on äärimmäisen tärkeätä näihin juurisyihin puuttuminen

jos yleinen asevelvollisuus romutetaan johtaa se väistämättä sotilasliiton jäsenyyteen ja tätä perussuomalaiset eivät halua

suomiruotsi yhteistyö on tällä hetkellä se ykkönen

mutta kaikkea muuta mukaan lukien transatlanttisia suhteita tämä hallitus haluaa aktiivisesti edistää

otan tämän kyllä vakavasti tämä on äärimmäisen hyvä huomio

jospa me nyt euroopassa ja lännessä ymmärtäisimme tehdä yhteistyötä ajoissa koska kyllä tosiasia oli se että me tiesimme että libyassa jordaniassa ja turkissa on pakolaisia paljon mutta kun se ei ollut meidän kynnyksellämme niin me emme oikein välittäneet mitään ja vasta sitten kun tämä tulva alkoi niin alkoi kuulo paranemaan ja toimintaa tuli lisää

ei ole ihme että käppyrät sojottavat alaspäin samaan tahtiin kuin velkakriisi ylöspäin

myöskin venäjä

ikävä kyllä nyt alkaa aika painaa päälle

tarvitsemme kansainvälistä yhteistyötä

olen pari kertaa tavannut lavrovin kahden viikon välein ja myös tasavallan presidentti on puhunut presidentti putinin kanssa ja tässä mielessä ollaan paremmalla tolalla kuin hetki sitten

se on margaret thatcherin neuvottelemasta rebatesta huolimatta toiseksi suurin nettomaksaja ja se on kovin sotilaallinen voima euroopan unionissa

perussuomalaiset uskovat että suomella on merkittävä mahdollisuus nimenomaan sotilasliittoon kuulumattomana maana kantaa oma vastuunsa kansainvälisillä kentillä

arvoisa puhemies

on täysin selvää että jos he lähtevät sillä on dramaattiset pitkälle menevät seuraukset

miksi

kolme euromaata on letkun varressa käytännössä rahoittajien armoilla

ne ovat täysin ruvella

arvoisa herra puhemies